kielipesätoiminnan ansiosta ensimmäinen koltansaamenkielinen nuori aloitti viime syksynä lukion äidinkielellään ja toiveissa on että hän pystyisi suorittamaan myöhemmin myös ylioppilastutkinnon koltansaameksi

vaikka kielipesien ansiosta inarinsaamen kieltä ja koltansaamen kieltä puhuvia koululaisia on nykyään paikoin jopa pohjoissaamenkielisiä oppilaita enemmän on inarin ja koltansaamenkielisten oppilaiden kirjatilanne edelleen heikko

samalla on kuitenkin selonteon linjauksen mukaisesti muistettava että autoilua ei pidä vaikeuttaa alueilla joilla se on tosiasiallisesti ainoa vaihtoehto liikkumisessa

opettajat joutuvat käyttämään kohtuuttoman paljon aikaa materiaalien kääntämiseen ja työstämiseen ja oppilaita on vaikea kannustaa inarinsaamen ja koltansaamen käyttämiseen koska läksyjen tekeminen vaatii myös heiltä paljon ylimääräistä ponnistelua

omakotitaloasukas voisi siis toimia energian myyjänä ja saada tuottamastaan sähköstä korvauksen

kielipesien ja koko saamen kielen pitkäjänteisen riittävän rahoituksen turvaamiseksi tarvitaan paljon nykyistä järeämpiä toimenpiteitä

nyt on valtiovallalla viimeinen hetki todellisille teoille saamen kielten pelastamiseksi

arvoisa puhemies

minun mielestäni täällä oivasti joku edustaja mainitsi että tällainen petovahinkojen aiheuttama tilanne elinkeinonharjoittajalle porotalousyrittäjälle on merkittävä stressitekijä

nimittäin on ihan selvä asia että vaikka korvausjärjestelmä olisi olemassa ja toimiva niin kuin nyt toivottavasti uusi riistavahinkolaki sitä on niin kukaan meistä ei voisi hyväksyä niin merkittävällä tavalla oman elinkeinotoiminnan vaikeuttamiseen jopa sen tuhoamiseen aiheuttavia ja vaikuttavia tekijöitä mitä tällä hetkellä petovahingot aiheuttavat etenkin siellä eteläisellä poronhoitoalueella

siksi itse koen että ei ainoastaan karhukantojen vaan myös susikantojen osalta maa ja metsätalousministeriön täytyy nyt kyllä harkita suomen kansallisen petopolitiikan linjaa ja kokisin että alkaa olla aika poistaa varmistin tältä osin ja lähteä tarkastelemaan tilannetta millä tavalla sitten voitaisiin päästä tuossa eteenpäin

arvoisa puhemies

kyllä tämä on poikkeustapaus ja sillä tavalla ainutkertainen lajissaan kun tätä asiaa nyt pallas yllästunturin kansallispuiston osalta täällä käsitellään

karhukannat ovat lisääntyneet voimakkaasti ja siltä osin esitetyt muutokset metsästysalueisiin ja myös karhun kevätpyynnin palauttaminen tulisi ottaa kyllä vakavaan harkintaan ja sitä kautta määritellysti ja rajatusti voitaisiin vaikuttaa näiden petokantojen haittavaikutuksiin

valiokunnan puheenjohtaja teki hyvän ja perusteellisen esittelyn tästä hallituksen esityksestä ja sen käsittelystä valiokunnassa

timo korhonen pohdiskeli ääneen voidaanko ajatella että tuleva lainsäädäntö verkostoperiaatteen osalta tekisi tästä yhtiöstä paitsi strategisen niin myös eräällä tavalla erityisyhtiön luonteisen

valiokunta oli hyvin yksimielinen alusta pitäen tämän asian käsittelyssä

kaikki ne rakentamistarpeet rajoittuvat sitten kansallispuistojen ulkopuolelle jotka nekin ovat kyllä tärkeitä eli opastus neuvontapalveluiden rakentaminen muut tukikohdat jotka sitten mahdollistavat noiden puistoalueiden käytön

tuo alkuperäinen taksiliikennelain kokonaisuudistus jota tuossa vuosituhannen alussa tehtiin piti sisällään myös harkinnan ja pohdinnan siitä tullaanko suomessa se vanha järjestelmä joka siis on säännelty taksiliikenteen harjoittamisen järjestelmä pitämään myös jatkossa voimassa vai vapautetaanko se kilpailulle ruotsin mallin tai vaikkapa viron mallin mukaisesti

kyllä minusta näin voidaan ajatella koska tämä verkostoperiaate joka tässä nyt keskustelussakin on nostettu vahvasti esille on se keskeinen kysymys nykyisen maakunnallisen lentoasemaverkoston säilyttämisessä

kun sille tulee oma lainsäädäntönsä jolla sitten päätetään maakuntakenttien ylläpidosta säädetään sitä kautta yhtiön oikeudesta ja velvollisuudesta huolehtia tästä lentoasemaverkostosta valtion omistamana osakeyhtiönä ja varmistetaan sitten yhtiöoikeudelliset kysymykset yhtiöjärjestyksen määräyksillä niin kyllä lainsäädäntö tietysti tiukasti sitoo yhtiön strategisesti ja myös sitten erityisyhtiöluonteisesti tämän omistajan tahtotilan toteuttamiseen

senpä takia näihin kansallispuistojen ympäristörakenteisiin täytyy osoittaa tästä talosta lisää varoja jotta ne pystytään hoitamaan koska merkittävin paine tähän liikkumiseen kohdistuu kuitenkin näiden niin sanottujen syöttöpisteiden eli näiden palvelu ja opastuspisteiden välittömään läheisyyteen ja juuri niillä alueilla muutaman kilometrin säteellä näistä syöttöpisteistä noiden runkoverkostojen täytyy olla kunnossa

tuolloin asiaa tarkasti punnittiin ja siinä harkinnassa päädyttiin siihen että ala pidetään edelleen säänneltynä ja yksi keskeinen peruste on myös tässä laissa mainittu tavoite laadukkaiden taksiliikennepalveluiden turvaamisesta koko maassa

siksi tämä nyt käsitelty hallituksen esitys on todellakin täydentävä esitys jossa niin kuin täällä edellä on todettu tästä laista tilkitään porsaanreikä joka on johtanut käytännössä entistä laajempaan taksiliikenteen harjoittamiseen kuorma autoilla

mitä tulee argumentointiin puolesta ja vastaan niin itse kovasti ihmettelin tuon tutkijoiden keväällä antaman vetoomuksen yhteydessä käytyä keskustelua

tässä mielessä kun valiokunnan käsittelyssäkin on vedottu siihen että elinkeinovapauden yrittämisen vapauden tulee mahdollistua tässä asiassa tämä harkinta on tehty aikaisemmin ja tämän lain käsittelyn yhteydessä ainoastaan korjataan sen vanhan lain sisältämä virhe

kun tutkijataholta tulee näin raju väite niin täytyy kyllä asettaa kyseenalaisiksi tällaiset puheet

tältä osin myös perustuslakivaliokunta yhtyy tähän arvioon perustuslain mukaisuudesta ja tätä ei tarvinnut käsitellä perustuslain säätämisjärjestyksessä

näin tullaan tekemään taatusti myös täällä pallas yllästunturin alueella

arvoisa herra puhemies

tässä haastattelussa hän perusteli sitä niin että miksi hän möisi niitä juomia muille kylän lapsille kun hän ei anna omien lastensa juoda noita tuotteita

minun mielestäni se oli kauppiaalta joka tietysti elää siitä että hän myy tavaraa kohtuullisen rehellinen ja selväsanainen viesti

arvoisa puhemies

tämänpä takia itse ajattelin että tässä asiassa on syytä toimia lainsäätäjänä ja tehdä tämä aloite vietäväksi eteenpäin

nimittäin nuorten keskinäinen sosiaalinen paine kyllä ohjaa tällaista asiaa eteenpäin jos lainsäätäjä ei siihen puutu ja siksi on syytä tämä asia nostaa keskusteluun

ministeri lohilähetystön vastaanottaessaan totesi että asiantuntijatyöryhmä kootaan ja ymmärtääkseni tätä ollaan myös kokoamassa

elintarvikelainsäädännössä ei ole myynnin rajoittamista koskevia säännöksiä olemassa tällä hetkellä ja niinpä elintarvikelainsäädännön perusteella ei voida kieltää myymästä esimerkiksi energiajuomia lapsille tai raskaana oleville

rajajokisopimuksen käsittelyn yhteydessä täällä todettiin että molemmat maat panostavat kalastuksen valvontaan mutta väylänvarresta kuuluu toisenlaisia tietoja ruotsin osalta

siksi nyt täytyy harkita sitä minkälaisia mahdollisuuksia energiajuomien myyntiehtojen kiristämiseen on olemassa

millä tavalla ministeri te voitte toimia jotta kolleganne ruotsissa ottaisi tämän asian vakavasti ja kalastuksen valvontaan väylänvarressa panostettaisiin niin kuin on sovittu

tämä selvitystyö myönnetään ministeriössä ja toivon että tämä lakialoite osaltaan vauhdittaa asian selvittämisen etenemistä

kiitoksia kollegoille kommenteista ja tuesta tämän lakialoitteen osalta

arvoisa herra puhemies

postilain tarkoituksena on varmistaa että koko maassa on saatavilla kohtuullisin avoimin ja syrjimättömin ehdoin postin peruspalvelut jotka vastaavat keskimääräisen käyttäjän palvelutarpeita

me siis olemme täällä tekemässä kansallista lainsäädäntöä eun postidirektiivistä ja näin ollen tämä on ratkaistu jo eu jäsenyyden myötä

saako hän postipalvelut jatkossa tämän lain myötä sillä samalla tasahintajärjestelmällä kuin tähänkin asti asuinpaikasta riippumatta

valiokuntakäsittelyssä käytiin hyvin huolella läpi sitä mikä on se kansallinen liikkumavara jota voimme postitoiminnan kilpailulle avaamisen näkökulmasta kansallisena intressinä huomioida

ja aivan kuten valiokunnan mietinnössä todetaan kansallinen liikkumavara on tässä käytetty hyödyksi

itse käytin täällä lähetekeskustelupuheenvuoron keskustaryhmän puolelta jossa totesin että suomen olosuhteisiin hallitus on tuonut eduskunnan käsittelyyn vähintään kohtuullisen esityksen uudeksi postilaiksi

tuolloin esitin arvion että valiokuntavaiheessa on vielä käytävä läpi postikilpailun avaamiseen liittyen markkinoille tulevien mahdollisten kilpailevien yritysten velvollisuus yleispalvelukustannusten kattamiseen sekä toimilupaehtoihin asetettavien erityisten laatuvaatimusten arvioiminen

arvoisa rouva puhemies

näiden osalta valiokunta on myös tehnyt työtä käskettyä

totean vain tämän hallituksen esityksen ohi valiokunnassa käydyn keskustelun ja siellä kuullut asiantuntijalausunnot siitä minkälaisia esimerkkejä muualta maailmasta löytyy esimerkiksi jalankulun ja pyöräilyn järjestämiseksi

yleispalvelukustannusten kattamisesta on säädetty laissa niin että postitoimintaan tulevat yritykset ovat velvollisia osallistumaan yleispalvelukustannusten kattamiseen ja siellä myös määritellään kuinka se tulee tehdä

tietysti kansanedustajat monet muutkin maailmalla liikkuessaan ovat nähneet että suomessa on varmasti paljon vielä kehitettävää muun muassa kaupunkiseuduilla näiden kulkumuotojen edistämiseksi millä tavalla merkitään ja mahdollistetaan kulku ja mahdollisesti kulku jopa yksisuuntaisillakin väylillä pyöräillen

mahdollisia verolakeja tai maksuja selvitetään tällä hetkellä työryhmässä ja aivan kuten valiokunta mietinnössään toteaa se kiirehtii tätä selvitystyötä ja pyytää siltä osin selvitystä käyttöönsä heti tulevalle vaalikaudelle

tilanteessa jossa eu direktiivi pakottaa avaamaan postitoiminnan kilpailulle ja aivan niin kuin ministeri sanoi vielä suurempana tekijänä postitoiminnalta sähköinen liiketoiminnan kehittyminen sähköiset palvelut vievät sitä tulopohjaa hallitus on tuonut minun mielestäni kohtuullisen hyvän ja tasapainoisen postilakiesityksen joka turvaa postitoiminnan myös haja asutusalueilla viisipäiväisenä ja tasahintajärjestelmänä

siinä mielessä näiden esimerkkien myötä joita valiokunnalle esiteltiin uskon että tämän asian käsittely ei varmastikaan jää tähän vaan tulevaisuudessa näitä eri kevyen liikenteen kulkumuotoja tullaan myös lainsäädän

yleiskeskustelua käyty nyt ryhdytään yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

toinen olennainen muutos joka tuohon pykälään tehtiin oli se että valtioneuvosto on se joka käsittelee nämä toimilupaehdot eli katsoo kansallisen intressin tuossa tilanteessa kun tällainen tilanne mahdollisesti on vastassa

miksi hyväksyttiin

tältä osin on myös toimipaikkaverkostoa koskeva täsmennys että jokaisessa kunnassa ja kohtuullisen etäisyyden päässä tulee olla postitoimipaikka

jos ei eduskunnalla ole valtaa eikä hallituksella ole valtaa niin minä en nyt sitten näe enää muuta vallankäyttäjää kuin virkamieskunta

olisinkin kysynyt ministeriltä kun tämän lain mukaan on mahdollista asettaa markkinoille tulijoille joko maksu tai laatuvaatimuksia näissä lupaehdoissa kumpi teidän mielestänne on se malli jota suomessa tulisi käyttää

näillä muutoksilla katsomme että esitys postilaiksi täyttää ne edellytykset joita siltä vaaditaan ja hyvässä yhteistyössä ministerin kanssa olemme näitä muutoksia olleet valiokuntaryhmien kanssa tekemässä

vieläköhän mahtaa tämän eduskunnan toisen ja hallitus mukaan lukien kolmannen lausuman jälkeen tämä asia jäädä pöytälaatikkoon makaamaan

on aivan selvää että tähän asiaan varmasti palataan ei sen takia että tämä laki olisi huono vaan siksi että postitoiminnassa oleva myllerrys on niin voimakasta

no toki tämän hallituksen esityksen pohjalla ajokorttiseuraamusjärjestelmä pysyy perusteiltaan rakenteiltaan pääosin ennallaan

uskon niin ja pelkään että lähitulevaisuudessa tullaan vielä postilakiin palaamaan nimenomaan toimintaympäristömuutosten takia

mutta sellainen positiivinen asia tähän hallituksen esitykseen kuitenkin sisältyy että seuraamusjärjestelmä on ehdotettu kohtuullistettavaksi lisäämällä varoituksen käyttöönottomahdollisuus ehdottoman ajokiellon sijasta joka käytännössä voi tuoda kohtuullistamista etenkin mistä eduskunta huolta on kantanut ammattiautoilijoiden seuraamusten käsittelyyn eli siltä osin on myös suotavaa että tämä eduskunnan nyt tässä säätämä varoitusjärjestelmä viedään käytäntöön viedään sinne poliisin sakkokäsikirjaan ja sieltä ohjeet sitten tasapuolisesti eri puolille suomea myös kentälle leviävät

ammattikuljettajien kohdalla arvioidaan siis seuraamuksen vaikutusta toimeentuloon ja välttämättömään liikkumiseen eli siinä mielessä tämä varoituksen käyttö on täällä hyvinkin yksinkertaisella ja selkeällä tavalla määritelty

taksinkuljettajan ajoluvan peruuttamisesta täytyy todeta että tässä hyvässä yhteisymmärryksessä ministerin ja ministeriön virkamiesten kanssa eduskunta korjasi vielä tätä esitystä

kallis toi omassa puheenvuorossaan toisen asian yhteydessä esille taksinkuljettaja kolmen rikesakon jälkeen on menettänyt ajo oikeuden vaikkapa neljäksi viikoksi mutta ammattiajolupa on mennyt kuudeksi kuukaudeksi

no kun hän neljän viikon ajokortin kuivumassa olon jälkeen on saanut sen ajokortin takaisin hän ei voi ajaa taksia mutta hän voi ajaa linja autoa

eli tässäkin mielessä oli hyvin mielenkiintoisesta seuraamuksesta kyse

ministeriön pohjaesitys hallituksen pohjaesitys oli että taksinkuljettajan ajolupasäännöstä kohtuullistetaan niin että tästä kuuden kuukauden vähimmäisajasta lyhennetään ajoluvan peruuttamisen määräaika kahteen kuukauteen

liikennetraktorin kohdalla valiokunnan sinänsä hyvinkin yksimielinen linja sitten erosi poikkesi ja sitten tähän mietintöön tuli vastalause sosialidemokraattiselta valiokuntaryhmältä

totean että valiokunta tässä tämän vaalikauden aikana on erityisen paljon käyttänyt aikaa perehtyäkseen liikennetraktoritilanteeseen problematiikkaan ja tämä ehdotus vastaa niitä kehittämislinjauksia joita valiokunta on aiemmin tästä asiasta esittänyt

tiusaselle on kyllä pakko vastata

joka vaatii suomen suurpetokannan määrän leikkaamista nykyisestä ei tarkoita sitä että vaatii petokannan eliminoimista

kuntauudistuksen lisäksi valtiovarainministeriön pääluokan sisällä on menossa muitakin uudistuksia muun muassa aluehallintouudistus

on vaadittu selkeyttä on vaadittu uusia linjauksia lainsäädäntöön liikennetraktoreiden osalta ja tässä nämä on nyt huomioitu

valiokunta omassa mietinnössään kirjoittaa että suurpetokannoissa ja suurpetojen aiheuttamissa vahingoissa on tapahtunut voimakasta kasvua viime vuosina

siellä tietysti toivotaan valtion aluehallinnon uudistamisen lisäksi että maakuntahallintoa vahvistetaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti

on aivan selvää että maa ja metsätalouskäytön eli oman tilan töiden ulkopuolisissa töissä kaupallisessa kuljetustoiminnassa tulee olla sitten vastaavalla lailla kilpailussa niin pitkälle kuin suinkin samalla viivalla muiden toimijoiden kanssa

haluan kuitenkin kysyä valtion aluehallinnon osalta yhdestä palasesta joka on vielä auki tuon uudistuksen osalta ja se on poliisihallinto jossa vielä uudistustyö on käynnissä ja niitä malleja ollaan valmistelemassa

no mikäli sitten toimitaan tällaisissa töissä niin sekä polttoainesäädösten että ammattipätevyyssäädösten osalta tämän esityksen pohjalta jonka valiokunta sitten muutoksena teki mennään pitkälti juuri tähän suuntaan

valitettavasti lupamäärät eivät näytä tulevaisuudessa johtavan siihen että suurpetokannat laskisivat kestävälle tasolle

lisäksi täytyy muistuttaa siitä että kaupallisessa ajossa liikennetraktoria koskevat myös yhtäläiset säännöt tavaran kuljetusten kanssa eli siinä mielessä liikennelupa tällaisessa käytössä tarvitaan myös sitten liikennetraktoreiden osalta niin sanottu liikennetraktorilupa

tuleeko tämä poliisihallitusviraston alueorganisaatio sisältymään tähän aluehallintovirastoon tai aluevirastoon vai tullaanko sille perustamaan omat alueelliset yksikkönsä

tässä tätä tasapainoa pitää hakea nyt voimakkaammin suurpetokantojen leikkaamisen kautta

ensin on huolehdittava siitä että petokanta on kohtuullinen

samaten ajo ja lepoaikojen valvonnan osalta nämä liikenneluvan alaiset ajotapahtumat on saman lainsäädännön parissa

totta kai se on selvää että myös korvausjärjestelmän pitää toimia kun vahinkoa kerran annetaan ihmisille ja elinkeinolle aiheutua

täytyy todeta vielä tähän vastalauseeseen liittyen että siinä kyllä monelta osin silmät ummistetaan sille mitä ympärillämme tapahtuu

ei tämä lainsäädäntö ole se suurin haaste postitoiminnalle tässä maassa vaan kyllä sitä ovat toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset

se tuli tietysti esille jo tämän asunto osakeyhtiölain käsittelyn yhteydessä ja uumoiltiin että tämä asia varmaan seuraa vielä perässä tänne jo kevätistuntokaudella ja näinhän siinä sitten kävi

me olemme nähneet valiokuntakäsittelyn yhteydessä kuinka hyvinkin dramaattisesti postimäärät laskevat kuljetusmäärät laskevat

valiokunta on hyvinkin nopeasti ja joustavasti tämän asian käsitellyt ja nämä pienet korjaukset joita nyt sitten näiden hissien ja myös tämän toiminnantarkastajan osalta esitettiin tähän on kirjattu

eli siinä mielessä tässä nykytilanteessa liikennetraktorit eivät minun mielestäni ole aivan sellainen kilpailua vääristävä tekijä kuin on ehkä annettu ymmärtää ja toisaalta tämän lainsäädännön myötä kun selkeytetään liikennetraktoreiden tilannetta ne eivät tule sitä olemaan myöskään tulevaisuudessa

viestintä sähköistyy

sen me tiedämme sen me koemme joka päivä valiokuntatyössä eri yhteyksissä ja se on syy miksi varmasti joudutaan tarkastelemaan muun muassa lehtijakelun osalta mahdollista jakelutukea ihan lähitulevaisuudessa

täytyy todeta että kyllä myös valiokunnan kuulemisessa napakassa lyhyessä kuulemisessa tuli esille myös se että emme me pysty aivan kaikkia asioita tilkitsemään lainsäädännöllä tai sen lainsäädännön tarkentamisella

senhän tämä laki myös mahdollistaa että tämmöinen uudelleenarviointi voidaan tehdä

toki tarkkarajaiseen lainsäädäntöön pitää pyrkiä mutta väistämätön tilanne on että viime kädessä sitten oikeusistuimessa tiettyjä asioita joudutaan ratkomaan

siinä mielessä uskon että tämänkin kokonaisuuden osalta kun nämä muutokset tehdään asunto osakeyhtiölaki on erinomaisen hyvä ja palvelee tarkoitustaan ja tämä iso kuva tästä laista kyllä varmasti täydentyy tällä esityksellä

arvoisa puhemies

täytyy heti aluksi todeta että vielä alkukesästä ei pakosti olisi voinut uskoa että täällä ollaan nyt käsittelemässä joukkoliikennelakia yksimielisen valiokunnan käsittelyn pohjalta

nimittäin sen verran vaikea ja hyvinkin tiivis neuvotteluvaihe tämän lain rakentamiseksi eri osapuolten välillä keväällä ja alkukesästä käytiin kunnes sitten tästä pohjaesitys saatiin ja valtioneuvoston käsittelyn kautta sitten myös yksimielinen esitys eduskunnalle annettiin

nimittäin vuosikymmenten ajan käytännössä meillä suomessa joukkoliikennettä on hoidettu ja järjestetty monopolin kaltaisessa tilanteessa ja kun nyt sitten tältä osin tilanne muuttuu niin kyse on isosta ja merkittävästä muutoksesta joukkoliikenteessä

päivä marraskuuta eli jo aikaisemmin kuin tämän lain varsinainen päätöskäsittely sitten eduskunnassa istuntovapaaviikon jälkeen on

hallituksen joukkoliikennelakia koskevan esityksen tavoitteena on luoda lainsäädännön keinoin edellytyksiä peruspalvelutasoisten joukkoliikennepalvelujen turvaamiselle koko maassa sekä joukkoliikenteen käytön lisäämiselle keskeisillä kaupunkiseuduilla ja niiden välisessä liikenteessä

päivä joulukuuta voimaan tuleva eun palvelusopimusasetus jossa säädetään toimenpiteistä ja menettelytavoista joita toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava turvatessaan kansalaisille riittävät laadukkaat ja varmat julkisen henkilöliikenteen palvelut

on hyvin valitettavaa että joukkoliikenteen markkinaosuus on vuosi vuodelta laskenut samalla kun henkilöautoliikenteen osuus on kasvanut

tämä on merkittävä iso haaste ja tätä haastetta käytiin täällä läpi hyvin seikkaperäisesti tällä viikolla tulevaisuusselonteon käsittelyn yhteydessä